samaten siellä todettiin että kaikkiin turvallisuusuhkiin ei voida ja taisi sanamuoto olla niin ettei pidäkään vastata turvallisuuspoliittisin toimenpitein

tässäkin on minun mielestäni jatkossa tarkastelun paikka ja toivon että jo seuraavan selontekomenettelyn aikana oikeasti tähän problematiikkaan panostetaan

edustaja rajamäki

urpilainen on todellakin tärkeää että ollaan tarkkoja kun niitä vertailuja tehdään ja sen takia nimenomaan nostin esille sen ansiotuloverotuksen profiilin

edustaja hiltunen olkaa hyvä

haluan tähän lopuksi vaan sanoa ettei jää epäselvää että meille kokoomuslaisille kun tätä verojärjestelmää kehitetään jatkossa on tärkeätä että se on oikeudenmukainen sosiaalisesti hyväksyttävä kannustava ja työllisyyttä tukeva ja ymmärsin että puheenjohtaja heinäluoma antaa tukensa tämän kaltaiselle verouudistukselle

nyt sitten käynnistämä debatti osuu

halukkuutensa osallistua tähän keskusteluun voi ilmaista painamalla

joo sopii

tarkoitus on johdatella tätä keskustelua niin että otetaan aina sopiva määrä puheenvuoroja ja ministeri tekee muistiinpanoja ja vastaa sopivin väliajoin

asian käsittely kesti

toiseen käsittelyyn käsitellään päivän neljästoista avasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

edustajat sinnemäki pirttilahti saarinen ja vain nämä kolme tällä kertaa

edustajat kivelä sinnemäki martti korhonen tolppanen rundgren vehkaperä arhinmäki ja sen jälkeen ministeri tai ministerit voivat käyttää loppupuheenvuoron ja sen jälkeen mennään puhujalistaan

täällä eräässä ryhmäpuheenvuorossa puhuttiin paljon liikenteeseen satsaamisesta ja totta kai kokoomuksen eduskuntaryhmä on myöskin erittäin tyytyväinen siihen että budjettiriihessä saatiin eräitten hankkeitten osalta ratkaisut aikaiseksi

taisi olla puheenjohtaja niinistö joka pohti tulevaisuutta näitten liikenteen erilaisten rahoitusvaihtoehtomallien mukaan

ihan väliaikatietona että valtiovarainministeri urpilainen olisi mielellään ollut tämän debatin loppuun mutta se aika minkä hän oli varannut tähän päättyi ja valitettavasti hän joutui lähtemään

minusta sitä keskustelua kannattaa edelleen jatkaa ja katsoa löytyisikö sitten sopivia vaihtoehtoja joilla pystyttäisiin turvaamaan tiettyjen välttämättömien uudishankkeitten rakentaminen ja samalla satsaamaan ehkä sitten tuohon välttämättä lisäpanostuksia tarvitsevaan perustienpitoon

mutta puhemies parhaimmillaan tämä keskustelu muistuttaa minua omien opiskeluaikojeni alusta jolloin käytiin hallinnonuudistuskeskustelua ylioppilaskunnissa

sen jälkeen voimme jatkaa vielä hetken debattia

täällä puhutaan miltei yhtä paljon päälle kuin silloinkin puhuttiin

mutta sitten puheenjohtaja niinistö oudoksun vähän semmoista käsitystä että te luokittelette aika tarkoin mikä on millekin alueelle sopivaa joukkoliikennettä

no niin nyt puhujalistaan

kun täällä kauhistellaan joillakin tahoilla ulkopuolisten tahojen tulemista mukaan yliopiston hallintoon niin minä oman pienen kokemukseni perusteella voin sanoa että joskus niitä ulkopuolisia tahoja on aivan kissojen ja koirien avulla etsitty mukaan sinne yliopiston hallitukseen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

edustaja kivelä painakaa normaalia puheenvuoronappia

niin kiintoisia kuin nämä minidebatit ovatkin niin nyt meidän täytyy laventaa näihin jäljellä oleviin pyydettyihin debattipuheenvuoroihin ja edustaja mäkipää on seuraavana vuorossa

jotkut pääsevät vielä toisellekin kierrokselle

siltä osin tämä lakiesitys tuo parannusta

lähetekeskustelua varten esitellään päivi järistyksen seitsemän soosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

kun puheenjohtaja urpilainen kovin voimakkaasti vetosi joihinkin tai taisi olla yhteen taloustieteilijään tai tutkijaan joka oli suhtautunut kriittisesti hallituksen talouspolitiikkaan niin haluaisin nyt muistuttaa siitä että esimerkiksi kesäaikana me saimme lukuisista ja jopa sosialidemokraattista liikettä lähellä olevista lähteistä lukea että hallitus on onnistunut tämän talouskriisin hoitamisessa joko erinomaisen tai verraten hyvin

sitten puhujalistaan

sitten haluan sanoa tähän veronkevennysten kritiikkiin sen verran kun te suhtaudutte varauksellisesti siihen millä tavalla ne ovat vaikuttaneet kansalaisten luottamukseen ja kulutustottumuksiin että kysymyksen voi aina esittää myöskin toisinpäin

kun tarkastellaan suomalaisen kuntakentän edessä olevia haasteita niin minusta on aika hyödytöntä keskustella siitä tarvitaanko rakenteellisia uudistuksia vai palveluitten järjestämistavan muutoksia

jatketaan vielä hetki puheenvuorolistan mukaan ja voitaisiin ajatella jos todella debatin tarvetta on että edustaja kalmarin puheenvuoron jälkeen voitaisiin käydä pieni debattikierros mutta siihen asti mennään listan mukaan

kyllä kai esimerkiksi asuntokaupan orastava elpyminen kertoo siitä että kuluttajien luottamus on palautumassa ja se jos mikä on hyvä asia

olin kuulevinani että tässä keskustelussa oli hieman hämärtynyt se mikä on kunnan vastuu asiakkaittensa suhteen palveluitten järjestämisen suhteen

se vastuuhan siitä järjestämisestä on kunnilla mutta sitten ne tavat millä niitä palveluita tuotetaan ja järjestetään täytyy valita tietysti järkevimmällä mahdollisella tavalla

yleiskeskustelu edusti mäkisalo ropponen

monet tutkimukset viittaavat siihen suuntaan että kuntalaiset elikkä asiakkaat arvostavat erityisesti sitä että niitä palveluita on saatavilla että ne ovat saavutettavissa ja että ne ovat laadukkaita

puhujalistaan

keskustelu on päätettävä asia lähetetään sivistysvaliokuntaan ainoan käsittely käsitellään päivystyksen seitsemän soosia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään katetulla kierto

ministeri risikko aloittaa

tiedän että asia ja sen saamat käänteet herättävät tunnekuohuja ja suuria tunteita mutta minä toivoisin kuitenkin että voitaisiin käydä tätä keskustelua sivistyneessä hengessä ja kuunnella toinen toisiaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toistan sen toiveeni että pääsääntöisesti kuitenkin pyrittäisiin puhumaan tästä hallituksen esityksestä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväretki yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväkeskuksen eli osasyy voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

me edustaja juvonen

sopiiko tämä

hienoa

vielä debattipuheenvuoro ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja soinille ja sen jälkeen ministereitten vastaukset ja saamani tiedon mukaan he joutuvat lähtemään muihin virkatehtäviin

sopii kun puheenvuoro on riittävän lyhyt

puhemies ja osoitus hyväksytään sillä että valtiovarainvalitut rehut lähetekeskustelua varten esitellään kaivertimeen jossa se puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

arvoisat edustajat

aivan aluksi ed

tennilälle että kiistatonta on se että perusturvaan on aivan viime aikoinakin tullut merkittäviä parannuksia nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etuuksien osalta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päivien kolmastoista osin ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksessa

mitä tulee tähän sosialidemokraattien kahdella raiteella ajamiseen niin kun luen tätä tänä päivänä luettua välikysymystä niin täällä moititaan hallitusta että se on ikään kuin menettänyt luottamuksensa ja viitataan tähän sosiaalitupon syntyhistoriaan ja otetaan esimerkkejä niistä elementeistä joita tähän sosiaalitupoon kuului

keskustelu on

eduskunta päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotus lakiehdotus on pari käsittely on päättynyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotus asia

keskustelu on

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetulakiehdotuks

lakiehdotuksen toinen käsittely on tähtimyyttiä asian loppuunkäsite alalla